lisäksi säännöksellä pyritään varmistamaan että uudistuksia jotka tosiasiassa muuttavat merkittävästi vaalijärjestelmää ei tehdä yksittäisen eduskuntaenemmistön ja hallituskoalition voimin

nyt lepäämässä olevan muutosesityksen seurauksena vaalipiirien nykyinen vähimmäismäärä muuttuisi enimmäismääräksi ja tavallisella lailla päätettävissä oleva vaihteluväli pienenisi puoleen nykyisestä

kyseisen hallituksen esityksen valmistelussa oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä teki työtä ja työryhmän ehdotukseen sisältyi kolme eriävää mielipidettä

valiokunta on asian käsittelyssä halunnut painottaa perustuslain suhteellista pysyvyyttä ja siihen liittyvää pidättyvää suhtautumista perustuslain muutoksiin

perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutoinkaan niin että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio ja oikeusjärjestyksen perustana

on toisaalta pidettävä huolta siitä että perustuslaki antaa oikean kuvan valtiollisen vallankäytön järjestelmästä ja yksilön oikeusaseman perusteista

perustuslain mahdollisia muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja välttämättömiksi arvioidut muutokset tehdä perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta

valiokunta toteaa että vaalipiirien määrän muuttaminen ei ole ainoa mahdollinen tapa parantaa vaalien suhteellisuutta

vaalipiirien määrää sääntelevän perustuslain säännöksen muuttaminen nyt lakiehdotuksessa ehdotetulla tavalla voisi rajoittaa vaihtoehtojen pohdintaa pyrittäessä löytämään ratkaisuja joilla vaalijärjestelmäämme kehitettäisiin sekä suhteellisuutta että alueellista edustavuutta tasapainoisesti toteuttavaan suuntaan

näillä perusteilla ja ottaen huomioon käsiteltävänä olevan perustuslain muutosehdotuksen mahdolliset vaikutukset vaalijärjestelmämme perusperiaatteisiin ja sekä esityksen valmistelussa että esityksen eduskuntakäsittelyssä näkyneet merkittävät mielipide erot eduskuntaryhmien välillä valiokunta ei pidä lakiehdotuksen hyväksymistä tarpeellisena eikä tarkoituksenmukaisena ja tästä syystä valiokunta ehdottaa lepäämässä olevan lakiehdotuksen hylkäämistä

herra puhemies

niin kuin varmasti me kaikki isänmaalliset suomen kansan edustajat minäkin olen ollut kovin ylpeä siitä että suomi on ollut ykkössijalla kauan ja pitkään korruption vähäisyyden vuoksi tehdyissä mittauksissa

jos itse mietin milloin ensimmäisen kerran rupesin ihmettelemään tätä asiaa niin se liittyy kyllä turkulaiseen kunnallispolitiikkaan kun tulin valituksi kaupunginvaltuustoon ja kaupunginhallitukseen

viime vaalikaudella perustuslakivaliokunta pohti alhaisen äänestysaktiivisuuden syitä ja vaalijärjestelmän kehittämistä muun muassa silloisen valtioneuvoston demokratiapoliittisesta selonteosta antamassaan mietinnössä

ministeri risikon vastauksesta pisti korvaani se että sanoitte että kun näitä palveluita on tutkittu niin yksityisellä puolella saadaan parempia tuloksia kuin julkisella puolella

mutta kun tulee tällainen vastaus niin pitäisi esittää seuraava kysymys eli johtuuko se siitä että siellä yksityisissä hoitolaitoksissa asuu ihmisiä joilla on enemmän rahaa

se liittyy rakentamiseen ja rahojen liikkumiseen ja lupauksiin ja se oli ehkä sellainen ensimmäinen ajatus siitä mahtaakohan meillä olla rakenteellista korruptiota jota me emme tunnista

no seuraava herätys tuli sitten oikeasti ollessani täällä eduskunnassa lakivaliokunnan jäsenenä ja se liittyi tähän käsiteltävänä olevaan hallituksen lakiesitykseen ja ed

samalla tavalla kaikissa niissä ratkaisuissa mitä täällä eduskunnassa ja kunnissa on tehty eli yksityistetään kunnallista kotihoitopalvelua siivouspalvelut pitää ostaa yksityisesti näillä palveluseteleillä niihinkin tarvitaan sitä omaa rahaa

tutkimusten mukaan vaalipiirien paikkamäärillä on vaikutusta puolueiden ehdokasasetteluun ja myös kansalaisten äänestyskäyttäytymiseen

pienissä vaalipiireissä on vähemmän puolueita ehdolla ja matalampi äänestysaktiivisuus kuin suurissa vaalipiireissä

johtuisiko tämä kaikki siitä että paremmin tienaavat parempaa eläkettä nyt saavat vanhukset selviävät edelleen paremmin ja ne jotka tarvitsevat sitä kunnallista apua he eivät sitä saa koska kunnat eivät saa riittävästi määrärahoja

toisin sanoen äänestetään puoluetta ja ehdokasta jolla arvioidaan olevan hyvät läpimenomahdollisuudet

eikö nyt olisi aika säätää laki vaikka siitä että kunnallisia kodinhoitajia pitää olla tietty määrä per vanhus per kunta

meillä ei ollut minkään näköisiä säännöksiä siitä että kansanedustaja voidaan lahjoa ja kansanedustaja voi ottaa vastaan lahjomaa

pienissä vaalipiireissä on enemmän puolueita jotka eivät saa vaaleissa yhtään paikkaa ja suurten puolueiden osuus paikoista on paljon suurempi kuin niiden osuus äänistä joten suhteellisuus toteutuu niissä tältäkin osin huonommin

minusta se oli kyllä aika outoa että emme jo silloin säätäneet niitä pykäliä kuntoon joita nyt olemme korjaamassa koska vaikka kuinka asiaa vääntäisi niin aina on mahdollista että joku voi yrittää lahjoa kansanedustajaa ja aina voi olla mahdollista että joku kansanedustaja voi ottaa sellaisen lahjoman vastaan ja sen takia me tarvitsemme tätä lainsäädäntöä ei niin kuin ed

lisäksi mietinnössä viitattiin muiden pohjoismaiden suomea korkeampaan äänestysaktiivisuuteen ja selkeämpiin valintavaihtoehtoihin ja katsottiin että suomessa voitaisiin myös selvittää mahdollisuuksia henkilövaalijärjestelmän täydentämiseen mahdollisuudella äänestää pelkkää puoluetta

ukkola sanoi koska greco vaatii sitä vaan sen vuoksi että vastaisuudessakin haluamme olla maa jossa korruptio ei rehota

perustuslakivaliokunta haluaa myös korostaa eduskuntavaalien poliittisen suhteellisuuden turvaamista ja niin sanottua piilevän äänikynnyksen alentamista niin että jokaisen äänestäjän äänellä on vaaleissa samanlainen painoarvo ja myös pienen vaalipiirin äänestäjä voi valita parhaana pitämänsä puolueen ehdokkaan tarvitsematta pelätä äänensä menemistä hukkaan

varmasti meille kaikille tuli aikamoisena sokkina tai toivottavasti meille kaikille tuli aikamoisena sokkina se että suomi sitten tippui monta sijaa tällä transparency internationalin listalla jolla mitataan korruptiota maassa ja syynähän meillä oli silloin se että meillä oli tämä vaalirahoitus niin rakenteellisesti läpitunkevasti korruptoitunut että jopa ministeri katainen puhujapöntöstä tai eduskunnan ministeriaitiosta kutsui sitä maan tavaksi

itse väitän edelleen että ei meillä nyt korruptio maan tapa ole vaan vaalirahoituksen osalla kyse oli siitä että muutamat aika monetkin kansanedustajat ja ministerit ottivat vastaan vaalirahaa tavalla jota kansainvälisesti arvioiden ja ehkä suomessakin arvioiden pidetään korruptiona

lisäksi valiokunta esittää hyväksyttäväksi seuraavaa pontta

eduskunta edellyttää että suomalaisen vaalijärjestelmän kehittämiseksi ja vaalilainsäädännön uudistamiseksi käynnistetään parlamentaarinen valmistelu jossa otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot

eduskunta painottaa että valmistelun tulee olla avointa ja siinä tulee laaja alaisesti ja ennakkoluulottomasti selvittää erilaisia vaihtoehtoja joilla parhaiten voidaan lisätä vaalijärjestelmämme toimivuutta ja nostaa äänestysaktiivisuutta parantaa vaalien suhteellisuutta pienentää niin sanottu

tai uhkasakon kautta rangaistus siitä jos ei tätä vaalirahoitusilmoitusta kunnolla tee ja tiukat säännökset siitä millä tavalla sitä rahaa otetaan vastaan ja toivottavasti vielä saamme aikaan sen että vaalirahoituksesta on ilmoitettava ennen ennakkoäänestyksen alkua ja vaalirahoitukseen myös on syytä tehdä sitten tietty katto

tähän valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause jossa esitetään tätä lepäämässä olevaa lakia hyväksyttäväksi ja sen mukaisesti vaalipiirien lukumäärää vähennettäväksi mutta varmasti vihreiden vastalause esitellään ihan kohta tämän oman puheenvuoroni jälkeen

sen lisäksi että olen oikein tyytyväinen että perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta nyt saivat aikaan tämän lain toivoisin että mahdollisimman pikaisesti sitten ilmeisesti seuraavassa eduskunnassa saadaan aikaan säännökset siitä että kansanedustajien sidonnaisuuksista tulee avoimuuden nimissä ilmoitusvelvollisuus ja myös siitä että lobbausta harjoittavien tahojen on rekisteröidyttävä

kiitos

jacob södermanin nimissä olleen lakiesityksen joka olennaisesti olisi kuulunut tähän pakettiin ja sen puuttuminen vieläkin estää sen että voisimme hyväksyä tämän korruptionvastaisen sopimuksen

kuopan esitys omaishoitajien palkkion verovapaudesta on aivan välttämätön kun ottaa huomioon kuinka pienillä rahoilla tätä omais hoitajan arvokasta työtä tehdään

omaishoita jien asemaan liittyy toki paljon muitakin ongelmia muun muassa se että eri kunnissa riippuen kuntien taloudellisesta tilanteesta omaishoitajan asema voi olla hyvinkin erilainen ja moni jolle se palkkio kuuluu ei edes sitä saa

kuopan puheenvuorossa tässä tuli ilmi myös omaishoitajan vapaapäivien käyttäminen on sekin kokonaisuudessaan ongelma ja pieni kädenojennus eduskunnalta olisi että tätä verorasitusta siihen ei enää tulisi

toivottavasti tämä lakialoite saa oikein hyvän käsittelyn ja siitä puhutaan vakavasti myös täällä eduskunnassa eikä vain sitten aina tuolla vaalikentillä

rouva puhemies

tässä lakialoitteessa ehdotetaan muutosta perusopetuslakiin sillä tavalla että laissa olisi enimmäisoppilasmäärät esi ja perusopetuksen eri luokka asteilla

esiopetuksen ja erityisopetuksen ryhmien enimmäiskoosta on tällä hetkellä säännöksiä asetuksen tasolla ja mielestäni tämä olisi syytä nostaa lain tasolle

yksi kimmoke tällaisen lakialoitteen tekemiseen on tullut minulle siitä kun turussa olivat koolla suomen koulupsykologit ja he olivat erityisen huolissaan koulujen luokkakoosta

herra puhemies

on totta että eduskuntavaalien suhteellisuutta on pohdittu poliittisessa keskustelussa koko eduskunnan historian ajan ja mikään uusi asia nämä ongelmat eivät ole

eräskin koulupsykologi kertoi miten hän on ihan selvästi työssään nähnyt miten oppilaan siirtyminen pienestä luokasta suureen luokkaan vaikuttaa

yksittäisten oppilaiden ongelmat lisääntyvät

mutta minäkin haluaisin vielä lopuksi alleviivata tätä perustuslakivaliokunnan esittämää pontta että käynnistetään parlamentaarinen valmistelu

he puhuivat myös ammatti instituuteista siitä miten luokkakoko siellä vaihtelee mutta heidän mielestään peruskouluissa ja lukioissa tilanne oli vielä vaikeampi

ja kuten aikaisemmissa puheenvuoroissa on käynyt ilmi tätä pohjamateriaalia on oikeusministeriön valmistelussa ja aikaisemmissa työryhmissä on olemassa edellisen ja sitä edeltävän eduskunnan ajatukset tasauspaikkajärjestelmästä ja nyt vielä yhdistettynä tähän vaalipiirijakoon

mutta kuten sanottua tarkoitus ei todellakaan ole että pallotellaan asiaa edestakaisin vaan nyt käynnistetään nimenomaan valmistelu jossa kaikki nämä aikaisemmat työt voidaan ottaa huomioon sekä myös perustuslakivaliokunnan kannanotot joita on tehty runsaasti

suomen peruskoulu saa kansainvälistä tunnustusta ja usein olemme tottuneet siihen että eri kansainvälisissä tilastoissa olemme ykkösenä nimenomaan tämän peruskoulumme ansiosta

eli mikään ei estä nopeaa työskentelyä jotta saataisiin tähän asiaan korjaus ja toivon että tämä perustuslakivaliokunnan esittämä ponsi otetaan vakavasti ja lähdetään nopeasti valmisteluun

ongelma on myös se että tukiopetusta on karsittu ja viime aikoina olemme myös nähneet miten yksityiset tukiopetusyritykset ovat tunkeutuneet koulujärjestelmään ihan bisnesaatteella

etenkin murrosiässä lapsille ja nuorille koululuokka voisi olla hyvin tärkeä identiteettiä luova yhteisö ja silloin tulee totta kai kiinteä luokka kyseeseen mutta myös luokkakoolla on suuri merkitys

he saattavat todennäköisesti opintonsa loppuun ja valmistuvat nopeammin ja pienistä luokista hyötyvät eniten ne lapset joilla kotoa saatu kannustus on vähäisintä

eduskunnan vaatiman selvityksen mukaan läheskään kaikki koulutuksen järjestäjät eivät käyttäneet lisärahoitusta ryhmäkokojen pienentämiseen

jotta ei taas päädyttäisi siihen keskusteluun että jos tällainen lakiteksti tulee se on myös sitten alaraja sen vuoksi tämä raja on asetettava riittävän alhaiseksi jotta se nähtäisiin kunnissa yleisohjeena eikä niin muodoin haittaisi vaikka maksimista käytännössä tulisi jopa minimi

kun tiedän että valiokunnassa muutenkin on ollut kiinnostusta luokkakokoihin niin tässä olisi nyt ainesta valiokunnan vähän kättä pidemmäksi tarvikkeeksi ja voisi lähestyä sitten ministeriötä jotta saataisiin tämä asia kuntoon joko tämä lakialoite hyväksymällä tai sitten hallituksen esityksellä

herra puhemies

tämä lakialoitteeni on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle aselain muuttamisesta

itse asiassa tästä asiasta käytiin keskustelua silloin kun hallituksen esityksen lähetekeskustelua käytiin

tämä lakialoitteeni on myös saanut aikaan vilkkaan hurjan kansalaiskeskustelun johon ovat ottaneet osaa niin metsästäjät kuin ampuma aseharrastajat muutenkin ja on siellä sitten joku kanssani samaakin mieltä ollut puheenvuoro näkynyt

herra puhemies

tämän vaalikauden aikana on monta kertaa käyty keskustelua vaalirahoituksesta tässä täysistuntosalissa ja myös aika paljon julkisuudessa

itse asiassa aika dramaattinen kansainvälinenkin seuraus meidän vaalirahoituslainsäädäntömme puutteellisuudesta ja meidän vaalirahoituskäytännöstämme on se että suomen maine korruptoitumattomana maana putosi rankasti tässä kansainvälisessä vertailussa jota transparency international pitää ja viimeistään silloin olisi luullut että niidenkin silmät aukenivat jotka ovat kuvitelleet että meillä ei ole rakenteellista korruptiota

mutta aika hämmentävää on ollut myös se että kun näiden vaalirahoitussotkujen aikana kuultiin myös tässä täysistuntosalissa kommentteja tästä vaalirahoituskäytännöstä niin sitä että yritykset ovat rahoittaneet hyvinkin suurilla summilla erityisesti kokoomusta ja keskustaa ja sitten näitä asioita ei ole ilmoitettu millään tavalla vaan ne ovat jääneet pimentoon ja äänestäjät eivät ole koskaan voineet tietää millä rahoilla ehdokkaat ovat kampanjoineet luonnehdittiin maan tavaksi

käytän nyt tätä eduskunnan täysistuntosalikeskustelua hyväkseni myös kommentoidakseni muutamalla sanalla sitä kansalaiskeskustelua joka tämän lakialoitteeni on saanut aikaiseksi

ensinnäkin aika monessa puheenvuorossa ollaan sitä mieltä että aselakia tiukentamalla ei voida vaikuttaa yhteiskunnassa sen enempää nuorten kuin varttuneempienkaan ihmisten pahoinvointiin tai heidän sosiaalisiin ongelmiinsa

sen vuoksi eduskuntaryhmämme on tehnyt aloitteita määrärahojen lisäämiseksi jotta kunnissa voitaisiin hoitaa kuntien velvollisuudet paremmin niin että työllisyyteen voidaan lisätä määrärahoja estää nuorisotyöttömyyttä

itse olisin totta kai toivonut että enemmän vielä olisi voitu ottaa näitä hyviä ajatuksia joita tuli esille siellä tarastin työryhmässä ihan laiksi asti

tällöin kaikille sen ikäisille nuorille voitaisiin taata opiskelupaikka tai harjoittelupaikka ja tämä osaltaan uskoakseni vähentäisi sitä pahoinvointia ja työttömyydestä aiheutuvaa turhautumista

itse viime metreille asti luulin että se siellä säilyisi ja sen vuoksi kun tein tätä omaa rinnakkaista lakialoitettani en sitä erityisesti puolueen osalta ymmärtänyt ottaa tähän lakialoitteeseen kun en voinut tajuta että tässäkin asiassa hallitus vetää maton alta tältä avoimuudelta

mielestäni kouluissa pitäisi olla paljon enemmän koulukuraattoreita ja koulupsykologeja ja sen lisäksi siellä pitäisi myös olla enemmän aikuisia paikalla minkä pienemmät luokkakoot takaisivat

kouluterveydenhuolto ajettiin edellisen lamakauden aikana alas ja se on monella paikkakunnalla vieläkin retuperällä

hallituksen esitys vie tätä asiaa hyvään suuntaan eteenpäin mutta kuten tämän päivän aikana on aikaisemminkin todettu olennainen asia eli ehdokkaan ja puolueen kampanjakatto on jäänyt vaillinaiseksi

se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa mihinkään että myös aselaki vaatii täsmennystä ja tiukennusta ja parempaa sääntelyä kuin tähän asti

aseiden lukumäärä on suomessa henkeä kohti maailman huippua

yhden tilaston mukaan suomi on kolmantena toisen mukaan seitsemäntenä maailmassa ja näitä samoja tietoja hallituksen esityskin käyttää

vaalikampanjat ovat kasvaneet kooltaan ja kasvaneet summiltaan ihan käsittämättömän suuriksi tavallisen ihmisen monen vuoden palkkatulot käsittäviksi summiksi

siihen olennaisesti kytkeytyvät ne lieveilmiöt jotka ovat tulleet esille tässä vaalirahoituksessa ja siinä että on sitten ruvettu hyvinkin kyseenalaisin keinoin keräilemään sitä rahaa

paljon väitellään myös siitä aiheuttaako tämä aseiden suuri määrä ongelmia yhteiskunnassa aiheutuuko siitä tappoja pahoinpitelyjä vammautumisia

kyseenalaistahan se on silloin jos yritys joka on sitä vaalirahoitusta antanut joutuu itse poliisitutkinnan kohteeksi ja raskaiden talousrikossyytteiden kohteeksi eihän se terveellä pohjalla se vaalirahoituksen kerääminen silloin ole tietenkään ollut

mielestäni näin on että aseiden määrä on kytköksissä myös aseella tehtäviin väärinkäytöksiin

eli toivon että perustuslakivaliokunta asiaa käsitellessään suhtautuu vakavasti tähän lakialoitteeseen ja siihen että kampanjakatto otettaisiin mukaan erityisesti demokratian toteutumiseksi

nykyoloissa kuka tahansa voi aina väittää olevansa aseineen juuri matkalla ampumaradalle tai sieltä pois ja valitettavasti kuten kaikki varmasti muistamme myös jokelan ja kauhajoen ampujilla oli luvalliset aseet mukanaan

arvoisa rouva puhemies

sen vuoksi että pienet puolueet ja pienillä kampanjoilla kampanjoivat uudet ehdokkaat voivat olla paremmin samalla lähtöviivalla muiden ehdokkaiden kanssa on tärkeää että tällainen kampanjakatto otettaisiin

tämän aloitteen tarkoituksena on parantaa oikeusturvan saatavuutta lisäämällä ryhmäkannelakiin järjestöille oikeus ajaa kannetta määrätyn ryhmän puolesta

tarkastusvaliokunta on kyllä tehnyt kaiken kaikkiaan hyvin arvokkaan työn ja siitä kiitos valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille ja myös valiokunnan sihteereille

tämän aloitteen mukaan rekisteröidyllä yhdistyksellä olisi oikeus ajaa kanteessa määritellyn ryhmän puolesta kannetta siten että asiassa annettava tuomio tulee ryhmän jäseniä sitovaksi

lisäksi vältytään kotitarkastuksilta joita myös on kauhuissaan vastustettu ja joita hallituksen esityksessä on

itse sen sijaan olen sitä mieltä että koska aselainsäädäntömme edellyttää ampuma aseita säilytettävän lain säännökset täyttävissä asekaapeissa niin on ihan perusteltua tarkistaa että näin myös tehdään

tällainen rekisteröity yhdistys voisi olla esimerkiksi ammattiliitto ympäristöjärjestö vammaisten asevelvollisten uskontojen uhrien tai seksuaalivähemmistöjen etuja ajava yhdistys

sen lisäksi iso osa rikollisten käsiin kulkeutuvista laittomista ampuma aseista on peräisin asuntomurroista ja uskoakseni ne ovat juuri niitä aseita joita ei ole säilytetty asianmukaisissa lukituissa tiloissa

harmaan talouden yritykset mellastavat erityisesti rakennustyömailla eu markkinoilla lähes ilman rikosoikeudellista ja verotuksellista vastuuta kuten olemme tänäänkin kuulleet

lisäksi kanneoikeus voisi koskea tasa arvo ja yhdenvertaisuusasioita kuten esimerkiksi jonkun ryhmän oikeutta saada kunnallisia palveluita

kanneoikeus voisi koskea myös ympäristöasioita kuten esimerkiksi kaivoksen toiminnasta aiheutuvien haittojen korvaamista ja ehkäisemistä

eli pitäisin todella tärkeänä että tällainen katto saataisiin ja samanaikaisesti ja vaikka tätä kattoa nyt eduskunta ei kokonaan hyväksyisikään pitäisi kuitenkin pitää huolta siitä että tällainen perinteinen talkootyö pääsisi uudelleen paremmin kunniaan ja sillä korvattaisiin näitä pienentyviä vaalirahamääriä

tämä kanneoikeus olisi aloitteen mukaan asianosaisen tahdosta riippumaton silloin kun kantajana on yhdistys

aloitteessani esitetään tarvittavat yleiset suuntaviivat ja yksityiskohtainen sääntely aseiden kuljettamisesta ja muista seikoista tarkentuisi sitten jos lakialoitteeni etenisi

itsenäinen kanneoikeus on perusteltua sillä esimerkiksi täällä tilapäisesti töissä oleva saattaa olla velkaa työnvälittäjälle eikä tämän vuoksi uskalla puolustaa oikeuksiaan

rehelliset yritykset häviävät kilpailussa ja kunnon työpaikkojen ja kunnon työnantajien tilalle tulevat huijarifirmat ja ulkomaisten halpatyöntekijöiden markkinat

itse asiassa tällä hetkellähän ehdokkaat ovat olleet todella eriarvoisessa asemassa kun toiset ovat voineet kampanjoida suurilla rahoilla ja toiset ovat taas yrittäneet sitten tällä perinteisellä talkootyöllä saada aikaan samanlaista tulosta tai vielä parempaakin tulosta

sen lisäksi toivon myös että kun hallituksen esityksen lähetekeskustelussa tulivat ne yllättävät ja hämmentävät kommentit joita hallituksen esityksellä heti keskustelussa jotka tähtäsivät pitkälti siihen että kiristyksiä ei saisi säätää niin järki voittaa ja hallituksen esitys etenee ripeästi ja nopeasti täällä eduskunnassa koskien tätä ampuma aselakia

järjestökanteen tyyppisiä ratkaisuja on maailmalla käytössä muun muassa hollannissa norjassa ruotsissa saksassa ja yhdysvalloissa

suomessa tunnetaan ryhmäkanne kuluttaja asioissa ja yrittäjäjärjestöillä on itsenäinen mahdollisuus riitauttaa kohtuuton sopimusehto

siinä on vain se ongelma että esimerkiksi eri kunnat suhtautuvat todella kielteisesti siihen että ehdokkaat voisivat laittaa omia vaalijulisteitaan näkyville

sen lisäksi toivon totta kai että kaikki sosiaalipoliittiset esitykset etenevät myös yhtä ripeästi ja nopeasti ja voidaan rahallisilla resursseilla lisähenkilöstöllä taata se että yhteiskunnassa vallitsevaan pahoinvointiin ja vähäosaisuuteen voidaan puuttua tehokkaasti ja nopeasti

tämän lakialoitteen mukaan tasa arvovaltuutetulle ja vähemmistövaltuutetulle esitetään vastaavanlaista oikeutta ajaa kannetta kuin nyt on kuluttaja asiamiehellä

tehokkaita keinoja tämän harmaan talouden kitkemiseksi olisi vaikka millä mitalla kuten valiokuntakin on todennut

kyllä se edellyttää tiukkaa ohjeistusta sinne kunnille koska muuten asiaan ei tule muutosta ja seurauksena on taas se että kielletään muut mainokset paitsi ne jotka ovat maksullisilla paikoilla bussien kyljissä tai sitten näissä maksetuissa ulkomainostiloissa jotka ovat hyvinkin kalliita

muutama esimerkki tilanteesta jossa kanneoikeutta voitaisiin hyödyntää jos tämä lakialoite tulisi hyväksytyksi

myös vasemmisto on niitä esittänyt koko liudan eduskunnassa alkaen meidän välikysymyksestämme jossa oppositio oli mukana ja jostain syystä näihin ei ole vuosien kuluessa puututtu

rouva puhemies

tämä opintorahan pienuus on aikamoinen häpeäpilkku kun samaan aikaan puhutaan siitä että opiskelijoiden pitää suoraan koulusta mennä nopeasti opiskelemaan ja heti löytää se oma alansa ei enää voi edes vaihtaa alaa tai se on tehty vaikeammaksi nimenomaan näiden taloudellisten seikkojen takia

erittäin tärkeää olisi nyt kiristää tilaajavastuulakia siten että tilaaja ja pääurakoitsija olisivat yhteisvastuussa koko urakkaketjusta

toinen tällainen aika vaikea kysymys on se millä tavalla tarkistetaan se maksetun mainonnan todellinen hinta